isyyden tunnustamisen näkökulmasta jako ei siten kulje enää avioliitossa syntyvien ja muiden välillä

ne antavat perheille enemmän liikkumavaraa enemmän valtaa päättää ja järjestää se arkisirkuksensa jotenkin kohtuullisella ja siedettävällä tavalla

tällaisiin yksimielisyystilanteisiin hallituksen esityksessä kaavaillaan avopareille mahdollisuutta tunnustaa lapsi jo ennen syntymää äitiysneuvolakäynnin yhteydessä

toinen on tietenkin kotihoidon tuki josta täällä on paljon puhuttukin ja siihen tuleva muutos jossa kotihoidon tuki ja ilmeisesti myös siihen liittyvät vapaat korvamerkitään sukupuolittuneesti ja toinen on sitten subjektiivisen päivähoito oikeuden lakkautus josta aion nyt sanoa muutaman sanan

ei ole mitään syytä miksi käytäntöä ei voisi ulottaa aviopareihin

suomessa käytännössä kaikki hi viruksen äitilapsi tartunnat voidaan estää jos äiti on äitiysneuvolan palveluiden piirissä

sellaisena kuin subjektiivista päivähoito oikeutta nyt aiotaan rajata niin että se koskisi ainoastaan sellaisia lapsia joidenka ainakin toinen vanhempi on kotona vanhempainvapaalla säästöt jäisivät verraten pieniksi

joka vuosi näin löytyy pari uutta tartuntaa

arvoisa puhemies

jokaisen raskausaikana tehdyn onnistuneen hoidon kohdalla säästetään valtavasti sekä inhimillistä kärsimystä pikkulapsen hivin hoito on vaikeampaa kuin aikuisten että myös rahaa

minä voin toimittaa edustaja rajamäelle parikin asiaa käsittelevää artikkelia artikkelia joissa tätä asiaa on pyritty selvittämään eri puolilla eurooppaa

tässä ainoastaan muutama kuukausi sitten tanska pyrki järjestämään sosiaaliturvashoppailusta seminaarin

minun on hyvin vaikea ymmärtää millä perusteella joku voi vastustaa raskaana olevien naisten yleisiä hiv testejä mutta joku voi ainakin edustaja rajamäki ja keskustelusta päätellen myös moni muu

hämmennyksekseen sitten järjestäjät totesivatkin että kaikki paikalle kutsutut tutkijat yksiselitteisesti totesivat että mikäli tällaista sosiaaliturvashoppailua esiintyy niin ainakaan ei sellaisena tilastollisesti merkittävänä ilmiönä joka olisi tutkimuksellisesti todettavissa

kun se ynnätään yhteen nykyisten päivähoitotilastojen kanssa saadaan lopputulema että meillä on hurjan paljon äitejä jotka väsyneinä ja masentuneina huolehtivat ehkäpä ympärivuorokautisesti useamman kuin yhden lapsen hoivasta kotona

tämä ei missään tapauksessa ole toivottava tilanne ja nyt näyttää siltä että hallituksen esitys subjektiivisen päivähoidon rajauksesta johtaisi tässä kohtaa vain pahempaan suuntaan

politiikassa saa lobata bluffata diilata ja juonitella se on pelin henki mutta ei hyvät ystävät silloin kun on kyse syntymättömän lapsen terveydestä

maahanmuuttoviranomaiset nyt monessa muussakaan asiassa eivät ole nojanneet sitä tietämystään minkäännäköiseen tieteelliseen tutkimukseen

arvoisa puhemies

arvoisat kollegat

lisäksi tämä uudistus on ongelmallinen erityisesti päiväkotien lastensuojelullisen tehtävän osalta

mitä tulee ihmiskaupan tunnistamiseen toki viranomaisasiakirjoistakin jotain apua saattaa olla mutta minä olen huomannut sellaisen ilmiön että ne ovat nimenomaan niitä viranomaisasiakirjoja kirjoittavat tahot jotka valittavat sitä kuinka vaikeaa ihmiskauppaa on tunnistaa

ter veydenhuollon ammattilaisen tulisi aina määritellä henkilön hoidon tarve hänen terveydentilansa perusteella eikä hänen oleskeluunsa oikeudellisella statuksella tulisi olla minkäänlaista roolia hoidon tarpeesta päätettäessä

uudistusta suunniteltaessa on kyllä ajateltu että lastensuojelullisista syistä myös silloin lapsella voisi säilyä päiväkodissa kokopäiväpaikka kun toinen vanhempi on vanhempainvapaalla

sitten kun on tekemisissä ruohonjuuritason sosiaalityöntekijöiden tai niiden pappien tai meidän kenttätutkijoiden kanssa niin ei meillä ole mitään vaikeuksia tunnistaa ihmiskauppaa

kuitenkin se edellyttäisi erityislupaa mikä puolestaan edellyttäisi että perheet todistavat viranomaisille olevansa jollakin tapaa kykenemättömiä huolehtimaan lapsistaan jotta saisivat tämän kokopäiväpaikan

raukeamisvaarassa olevan esityksen tarkoituksena oli turvata nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille joilla ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon

ei ole kovin realistista olettaa että siinä kohtaa kun päivähoidosta saattaisi olla ennalta ehkäisevää lastensuojelullista hyötyä perheet jotka sitä tarvitsisivat tunnistaisivat sen tarpeen ja kykenisivät artikuloimaan ja käymään sen byrokratian läpi saadakseen tämän päivähoitopaikan

mutta se että nämä ihmiset eivät tule koskaan viranomaisten silmien eteen on osittain juuri se rakenteellinen ongelma joka tämän lakiesityksen myötä vain pahenisi eli sellaisten ihmisten jotka saattaisivat olla potentiaalisesti avun tarpeessa marginalisoiminen siivoaminen pois sellaisten viranomaistoimijoiden ulottuvilta jotka ehkä pienellä harjoittelulla saattaisivat pystyä tunnistamaan ne ongelmat

jos tänä aikana suomessa nyt ehtii syntyä hiv positiivinen lapsi tai joku äiti kuolee kotitekoisen abortin komplikaatioihin lupaan henkilökohtaisesti toimittaa tapauksen yksityiskohdat edustaja rajamäen tietoon

toisaalla lastensuojelu joutuu maksamaan ennalta ehkäisevien rakenteiden heikkenemisestä sitä kautta että meillä kenties on enemmän tarvetta raskaalle lastensuojelutyölle toisaalta sitten taas saattaa löytyä perheitä jotka kokevat että kun ainoa portti kokopäivähoitoon kulkee lastensuojelun kautta lastensuojelun tarpeista ilmoitetaan silloinkin kun oikeasti todellisuudessa ainoa tarve olisi kokopäivähoitopaikka

vielä nopeasti haluaisin nostaa semmoisen kiinnostavan ilmiön joka liittyy tähän lakialoitteeseen ja jota en pysty aivan varmaksi sanomaan mutta jonka haluan kuitenkin tuoda vielä esiin

näin on sovittu siksi että kansanedustajan työ kävisi mahdottomaksi jos me kaikki joutuisimme päivystämään spontaanien äänestysten pelossa kaikki täysistunnot alusta loppuun

näyttää nimittäin mahdolliselta että mikäli tämä lakialoite toteutuisi ja todella kävisi niin että romanikerjäläiset sankoin joukoin kävisivät rekisteröitymässä kerjäläisiksi niin tämä oleellisesti helpottaisi heidän pääsyään suomalaisen asumisperustaisen sosiaaliturvan piiriin

minä en näe että tässä on mitään muuta perustetta kuin että hallitus ja ilmeisesti myös oppositio koska minä en ole kuullut oppositiolta juurikaan kritiikkiä tästä uudistuksesta haluavat lähettää moraalisen viestin vanhemmille joita he paheksuvat päivähoidon ylikäytöstä

eduskunnan perustuslakivaliokunta on toistuvasti eri yhteyksissä muun muassa korostanut etteivät esimerkiksi hallinnollisen työn keventämispyrkimykset voi olla hyväksyttävä perustelu perusoikeuksien rajoittamiselle

eu tuomioistuin nimittäin on ottanut käyttöön sellaisen käsitteen kuin intressien keskuspaikka missä henkilön tosiasiallinen asuinpaikka määritellään erilaisten toimintojen ja muun lähiomaisten sijainnin ja viimeaikaisen oleskelupaikan perusteella

halutaan tukistaa sellaisia äitejä jotka laiskuuttaan vievät vanhemman lapsensa päiväkotiin ja suuntaavat sitten vaunuissa olevan nuoremman lapsensa kanssa keskustan kahviloihin lipittämään lattea sen sijaan että huolehtisivat koko pesueesta

silloin toteutui niin sanottu prekarisaatio jonka yhteydessä monet oletukset siitä mitä työelämä on ja miten se toimii murtuivat olennaisilta osin

meillä on saksasta jo useampia sellaisia keissejä joissa saksan sosiaaliturvalainsäädäntö ei ole antanut muusta euroopan maasta tulevalle eu kansalaiselle sosiaaliturvaa mutta eu tuomioistuin tai vastaava elin on sen sitten taannut kun on katsottu että henkilö tosiasiallisesti asuu kuitenkin saksassa ja on järjestelmässä sosiaaliturvaan oikeutettu

pätkä silppu vuokra ja apurahatyö mikroyrittäjyys erilainen kategoriasta toiseen hyppiminen työttömyyden opiskelijuuden ja erilaisten työntekomuotojen välillä tulivat eri tavalla yleisiksi kuin mitä ne olivat olleet edellisen sukupolven aikana

tätä on pyöritelty meillä julkisessa keskustelussa koko kevät mutta se on erittäin ongelmallinen sen takia että meiltä ei löydy mitään selvitystä ei mitään asiantuntijalausuntoa joka antaisi viitteitä siitä että tämänsuuntaista säännönmukaista päivähoidon ylikäyttöä ylipäätään olisi olemassa

jos laki kuitenkin olisi tullut voimaan ei sairasta lasta enää käännytettäisi terveysasemalta eikä viimeisillään raskaana olevalta evättäisi välttämättömiä terveyspalveluita

prekarisaatio ei kuitenkaan koskenut pelkästään näitä niin sanottuja epätyypillisiä työsuhteita joista oli kovaa vauhtia tulossa varsin tyypillisiä vaan eräänlainen työelämän epävarmistumisen yleinen tendenssi kulki läpi koko työmarkkinoiden

no kerjäämisen rekisteri ei yksinään tietenkään todennäköisesti vielä tähän riitä mutta se on ainakin yksi semmoinen keskeinen instituutio jonka

yksittäistapauksia löytyy aina mutta minä olen todella nähnyt vaivaa koettaakseni löytää jonkinnäköistä dokumentaatiota sille että nämä laiskat vanhemmat jotka ihan vain huvin vuoksi pitävät lapsiaan pitkiä päiviä päiväkodissa olisivat todella olemassa oleva ilmiö

nollatuntisopimukset ovat osa tätä kehitystä

romanikerjäläiset saattaisivatsi tulevaisuudessa johon romanikerjäläiset saattaisivat tulevaisuudessa voida vedota silloin jos he haluavat vakiinnuttaa oleskelunsa täällä ja hankkia oikeuden suomalaiseen sosiaaliturvaan mitä heillä nyt pääsääntöisesti

hyvät kollegat jos näin on mitä ihmettä me sitten teemme jos sattuu sota ympäristökatastrofi tai talousromahdus kesken eduskunnan remontin

nollatuntisopimukset ovat työsuhde ilman työtä työsuhde ilman taattua toimeentuloa palkkiona työstä

palkkatyöyhteiskunnassa turvaverkot nojaavat palkkatyöolettamaan eli siihen että kaikki on jollakin lailla määriteltävissä suhteessa palkkatyöhön

arvoisa puhemies

on täytynyt karsia lähetetään hallintovaliokunta

valitettavan suuri osa siitä perustuu väärinkäsityksiin ja tietämättömyyteen paperittomuudesta yleensä ja sen suhteesta terveydenhoitoon erityisesti

toteaisin vain lyhyesti että kunnallinen päivähoitojärjestelmähän on lähtenyt ensisijaisesti lastensuojelullisista ja sosiaalisista lähtökohdista ei tästä päivähoidon hoitofunktiosta eikä myöskään varhaiskasvatusfunktiosta

niinpä myös meidän turvaverkkomme ja erilaiset yhteiskunnalliset turvarakenteemme olettavat että ihminen kuuluu selkeästi johonkin ryhmään että pääosa ihmisistä on joko toistaiseksi voimassa olevassa täysiaikaisessa palkkatyössä jossakin tähän rinnasteisessa tätä hyvin lähellä olevassa palkkatyömuodossa tai sitten opiskelemassa palkkatyöhön nauttimassa eläkettä palkkatyöuran jälkeen tai sairauslomalla palkkatyöstä

töiden panoa varten esitellään päiväystyksen kuuden saisi apua minusta erotettu miehiltä panna yöllä kolmastoista viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty tai saman päivän seitsemän pasi

vaikka näitä virhearvioita on tässäkin salissa jo useammassa puheenvuorossa korjattu on ehkä hyvä puuttua kootusti vielä joihinkin lainvastaisiin argumentteihin

aloitan eräiden edustajien esittämästä huolesta sen suhteen että paperittomien terveydenhuollon laajennus veisi muutenkin aliresursoidun terveydenhoitomme kaaokseen

kotoa löytyy mielenterveysongelmia työkyvyttömyyttä nuoremman lapsen erityistä vaikeahoitoisuutta tai joku muu syy mikä selittää sen että lapsen on tarvis olla kokopäivähoidossa silloinkin kun vanhempi on kotona

prekaareille tällainen oletus tällainen yhteiskuntajärjestys tarkoittaa epävarmuuden siirtymistä työelämästä myös muille elämän sektoreille

on kuitenkin epärehellistä syyttää tästä paperittomia jotka eivät vielä ole ehtineet rasittaa terveyspalvelujamme edes sitä vähää mitä tässä laissa esitetään

mutta jos näin olisi niin siinäkin tilanteessa minun nähdäkseni ennen kuin lähdetään minkäännäköisiä lainsäädännöllisiä uudistuksia tekemään meidän tulisi pohtia mitä sellaisia pehmeitä keinoja meillä on käytettävissä joilla me mahdollistamme tämän ongelman poistumisen

ihan sattumaa ei liene sekään että paperittomien terveydenhoidon vastustajat ovat keskivertoa useammin vaatimassa tiukkaa menokuria myös kantasuomalaisten terveysmenoihin

kun minä kysyin viime keväänä tampereella kun paljon puhuttiin siitä että päiväkotilapsista osalla ei ole lomia lainkaan mikä siellä on tilanne niin siellä ei tällaisia lapsia just ollutkaan

palvelujen saatavuudesta ollaan huolissaan kyllä silloin kun sillä voidaan estää jonkun muun lääkäriin pääsy vaan ei silloin kun resursoinneista yleensä päätetään

arvoisa puhemies

kaikki täällä tietävät että akuuttihoito tulee lähes poikkeuksetta kalliimmaksi niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin kuin oikein ajoitettu hoito

tästä johtuen nollasopimuslaiset ovat poikkeuksellisen haavoittuvia erilaista painostusta ja hyväksikäyttöä kohtaan erilaisia työelämän pelisääntöjen rikkomuksia kohtaan joita valitettavasti esiintyy meillä työelämässä tuhkatiheään

jokaisen kasvatuskeskustelun yhteydessä käydään läpi myös lapsen hoidontarve ja pohditaan sitä minkä verran lapsen kannalta olisi hyvä olla päivähoidossa ja tällä ollaan käytännössä poistettu ongelma jos sitä nyt jossain päin suomea muualla sitten esiintyykin

päätöksenteon dynamiikan kannalta tärkeässä roolissa ovat kuitenkin myös virkavalmistelu ja asiantuntijat joiden osalta sukupuolijakauma ei ole aina yhtä siisti

hieman kärjistäen voikin sanoa että suomen eu kriisiratkaisut perustuvat miesasiantuntijoiden kuittaamille virkamiesnimityksille

tällä maalla on varaa sallia rikkaille miljar dien verovälttely

kaiken kaikkiaan nollasopimukset tuottavat sellaista arkea sellaista työelämää jota me emme halua takaisin ja joka valitettavasti on nykyisellään meidän ovellamme kolkuttamassa

toinen ihan keskeinen uudistus jolla ongelmaan mikäli sellaista on voitaisiin puuttua on erilaisten osa aikahoitojen joustavoittaminen niin että perheiden on järkevä niitä käyttää

nykyisellään suurimmassa osassa kunnista päivähoidon osa aikaratkaisut ovat semmoisia että sinun täytyy viedä lapsi tiettyinä tunteina aamupäivästä hoitoon mikä useimpien perheiden tilanteessa on erittäin epäedullinen ja huonosti sitä arkea palveleva ratkaisu kun parempi olisi että lapsen voi viedä silloin kun perheellä sitä hoidontarvetta on

jos tämä on tilanne naisten osallistumisella ylpeilevässä suomessa voinee olettaa että perinteisempien sukupuoliroolien maissa europolitiikka on vielä vahvemmin miesten käsissä muutamasta näkyvästä naisjohtajasta huolimatta

ei tietenkään ole olemassa luonnonlakia jolla sukupuoli määräisi tietyn henkilön mielipiteen

ja vaikka espanja nyt saisi pankkitukensa ilman sopeutusohjelmaa niin kuin toivon tuen kanavointi valtion kautta on kouluesimerkki yksityisen velan kansallistamisesta mikä väistämättä rasittaa julkista taloutta

arvoisa puhemies

meillä on omaishoidon alla erilaisia tukia mutta meillä on paljon tukia myös oman lapsen hoitamiseen lähipiiriin kuuluvan lapsen hoitamiseen tai jostakin syystä oman perheensä ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoitamiseen

arvoisa puhemies

halusin nostaa esiin tämän näkökulman sillä nähdäkseni eurokriisitoimien sukupuolivaikutukset ovat toistaiseksi jääneet keskustelussa vaille ansaitsemaansa huomiota

useimmat näistä erilaisista ja aina hiukan eri perustein myönnetyistä tuista jäävät köyhyysrajan alapuolelle

kyse on siis melkoisesta joukosta hyvin pienellä rahalla hyvin tärkeää merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevistä ihmisistä jotka erilaisista historiallisista ja hallinnollisista syistä jaetaan erillisiin kategorioihin

kritisoin sitä että oppositio ei subjektiivisen päivähoito oikeuden lakkautusta ole kritisoinut niin kuin niikko tässä osoitti todeksi hetki teidän jälkeenne

koska näihin jakoihin ei varsinaisesti ole perustetta näiden siirtäminen kelaan niiltä osin kuin ne eivät vielä siellä ole on erittäin kannatettava ajatus

omassa puheenvuorossanne puhuittekin kotihoidon tuen rajauksesta korvamerkitsemisestä joka on vähän eri asia

tämä voisi olla yksi askel matkalla kohti sellaista järjestelmää jossa toisen ihmisen hoiva tehdään ainakin mahdolliseksi niille jotka näin haluavat toimia

minään historian ajanjaksona eivät äidit ole olleet pienten lasten kanssa niin yksin kuin he ovat protestanttisessa lännessä tällä hetkellä aina heidän ympärillään ovat olleet isot epäviralliset verkostot

mitä tulee tähän verovapauteen minä olen aikaisemmin omalla poliittisella urallani vaatinut yhden jos toisenkin tuen verovapautta sittemmin opiskellut hieman vero oikeutta ja muuttanut kantani tässä suhteessa täysin

no suomessa tätä epävirallisten verkostojen ohenemista on pyritty kompensoimaan sillä että meillä on julkinen päivähoito

meidän verojärjestelmämme suurimpia ongelmia tällä hetkellä on jo monimutkaisuus ja erilaisten tulolajien kohteleminen erilaisilla perusteilla

nyt aletaan rajoittaa sitäkin

arvoisa puhemies

tämä johtaa siihen että kun ihmisen tulonmuodostus saattaa muuttua eri perusteelle useaan kertaan vuoden mittaan on käytännössä mahdotonta edes verottajan kovin tarkasti etukäteen arvioida mitkä ovat ne tämän henkilön tuloihin kohdistuvat verovelvoitteet saati sitten että ihmiset itse pystyisivät jollakin lailla arvioimaan ja seuraamaan sitä mitenkä heidän verotuksensa muuttuu

ja sitten hänen puhujalistalla jo edustaja

jo minun elinaikanani monet sellaiset asiat joita hyvin pieni vähemmistö alun perin ajoi ovat muuttuneet enemmistön mielipiteiksi ja ovat vaikuttaneet siihen mitenkä yhteiskunnassa toimitaan millaisia lakeja täällä säädetään

arvoisa puhemies

ydinvoima on historiallinen vaihe joka toki antoi lisäaikaa vihreän teknologian kehitykselle mutta josta aika on ajanut jo ohi

ydinvoima on kallista riskialtista ja kestämätöntä eikä sen sen vuoksi tulisi olla meidän energiavalikoimassa

tästä syystä siitä huolimatta että siinä tapahtuu rahan kierrättämistä valtiolta valtiolle minä kannatan sitä että mieluummin kuljetaan kohti järjestelmää jossa kaikkinaiset tulot olivat ne sitten tulonsiirtoja pääomatuloja palkkatuloja tai muita tuloja olisivat samanlaisen verokohtelun alaisia ja ihmisten toimeentulo turvattaisiin nostamalla tukia sellaiselle tasolle että ne kestävät verotuksen

jos se saliin asti päätyy niin todennäköistä on että siinä äänestyksessä kansalaisaloite häviää mutta se hetki tulee vastaan jossain vaiheessa myöhemmin varmasti

myös tarhauksen ympäristöhaitat ovat hyvin tiedossa samoin kuin se että sen lopputuotteen turkisten yhteiskunnallista tarvetta ei pystytä millään lailla perustelemaan

minä itse kannatan ydinvoimasta luopumista mutta vähintä mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä on pidättäytyä uusista ydinvoimahankkeista niin kauan kunnes olkiluoto on viety maaliin ja siinä tehdyt virheet asianmukaisesti analysoitu

näin jo siksi että suomessa erilaisten tukien myös omaishoidon tuen alikäyttö on merkittävä ongelma

yksi keskeinen syy siihen minkä takia ihmiset eivät käytä niitä tukia joihin he ovat oikeutettuja on se että ihmiset eivät yksinkertaisesti selviä viranomaisbyrokratiasta

työ ei ole vain jokapäiväisen leivän lähde vaan se on toimintaa jolla yhteiskuntaa jatkuvasti kehitetään joko parempaan tai huonompaan suuntaan

minä henkilökohtaisesti toivoisin paitsi että mahdollisuus omaishoitoon taattaisiin riittävällä ja mielellään yhtenäisillä kriteereillä ja myöntämisperusteilla toteutetulla tuella että tämä voisi olla askel kohti perustuloa jossakin vaiheessa